en tiedä mistä tämä johtuu

onko tämä sitä mitä monissa kunnissakin on nähty vuosikaudet että kun sinänsä hyväkin ehdotus ainakin tällä perusteella mitä edustaja tölli äsken puhui tulee väärältä suunnalta niin sitä ei kannateta

nämä samat paikat useinkin ostetaan sitten yksityisiltä palveluntarjoajilta lähinnä kyse on jostain asumispalvelusta tai sitten tehostetusta kotihoidosta jota tarjotaan usein ympärivuorokautisen laitoshoidon tilalle

tämä on se vanha poliittinen kulttuuri mihin on saatava suomessa muutosta

näin ei voi jatkua jos tässä tosiaan joitakin isoja uudistuksia aiotaan yhdessä tehdä ja yksi iso uudistus on juuri kuntauudistus ja sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen

ja kun puhutaan siitä että laitospalvelut eivät ole ikään kuin se inhimillisin tapa hoitaa vanhuksia niin minä olen kyllä siitä aika paljon eri mieltä

kyllä se on vastuullisuutta sekin ettei malleja heittele ilmaan ja lyö heti lukkoon vaan asioita selvitetään otetaan faktat pöydälle ja sitten kun niitä tuodaan esille niitten takana kanssa seistään

tässähän on hallitukselle ja vähän keskustallekin käymässä nyt ihan toisella tavalla että sen oman mallin takana ei välttämättä aivan loppuun asti olla tai ei pystytä ihan yksiselitteisesti kertomaan mikä se on

sen sijaan jos he ovat yksin siellä kotona mahdollisesti jossain haja asutusalueella vielä maaseudulla niin tällaiset kotipalvelut eivät kyllä riitä turvaamaan sitä heidän hyvää oloaan ja jopa terveyttään

niin kuin sanottua siellä on ihan olennaisia asioita auki kuten esimerkiksi kuntien maksuperusta tällaiselle maakuntamallille tai sote alueelle onko se suoriteperusta vai asukasperusta niillä on aivan radikaali ero ja kenellä on verotusoikeus mikä on vaalijärjestelmä ja niin edelleen

ja se pitää myös muistaa että jos kerran lakkautetaan esimerkiksi kunnallinen vanhainkoti niin sitä ei sitten niin vain uudestaan pystyyn polkaistakaan

ja usein on myös niin että kun ne alun perin ovat ehkä pienyrittäjien ylläpitämiä niin sitten lopulta käy niin että syystä tai toisesta ne päätyvät isoille kansainvälisille konserneille jotka pystyvät sitten kyllä aluksi polkaisemaan ne hinnat sen verran alas että se näyttää ihan kilpailukykyiseltä kunnalliseen palvelutuotantoon nähden mutta tulevaisuudessa sitten heillä on vahvempi asema

kun puhutaan siitä ja tässä esityksessäkin se on että pitää kehittää näitä uudenlaisia palvelumuotoja tällaista kodinomaista yhteisöasumista niin se on ihan hyvä linjaus mutta minä itse ainakin edellytän että niitä pilottihankkeita pitää olla useampia ja pitää tutkia toimivatko ne

mutta kun niitä aika vähän vasta on niin ei voida näin isoja yhteiskuntapoliittisia linjauksia tehdä vain sillä perusteella että kyllä sitten jatkossa tulee jotain uusia palvelumuotoja

kun rahaa kuitenkin vähennetään ja kuntien valtionosuuksia leikataan niin kovin vaikea yhtälö se mielestäni on

näin ollen olenkin sitä mieltä että perussuomalaisten valiokunnassa esittämä vastalause lausumaehdotukset ovat kannatettavia

toivon että ne voitaisiin hyväksyä jolloinka sitten voitaisiin edetä ehkä tämän lain pohjalta mutta jos ei niin pidätän kyllä ainakin itselläni tosiaan oikeuden siihen että en välttämättä tätä lopullisesti hyväksy

voimassa olevan lainsäädännön mukaan henkilöllä on mahdollisuus saada suomessa sellaista positiivista erityiskohtelua joka on oikeasuhtaista ja jonka tarkoituksena on syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen

eduskunnassa ollaan nyt hyväksymässä hallituksen esitystä jossa tämä positiivinen erityiskohtelu olisi jatkossa mahdollista myös niin kutsutun tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

enää ei tarvitsisi olla siis joutunut todistettavasti syrjityksi jotta voisi saada positiivista erityiskohtelua eikä kyse tarvitsisi olla enää edes syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemisestä

arvoisa puhemies

vammaisuuden kohdalla en näe tässä uudessa lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ongelmia vaan päinvastoin monet vammaiset henkilöt tarvitsevat mukautuksia ja ovat mielestäni oikeutettuja erityiskohteluun muun muassa opiskelussa työelämässä ja monessa muussa yhteydessä voidakseen elää niin sanottua normaalia elämää ja toimiakseen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä

vammaisuus on seikka joka lähtökohtaisesti on johtanut keskimääräistä huonompaan mahdollisuuteen pärjätä yhteiskunnassa vaikka suoranaisesta syrjinnästä ei aina olisikaan kyse

sen sijaan toinen juttu ovat muut taustatekijät jotka tässä laissa nostetaan positiivisen erityiskohtelun perusteina esiin

mielestäni ne eivät ole hyviä ja oikeutettuja perusteita suoda henkilölle positiivista erityiskohtelua ellei tarkoituksena ole syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen

mielestäni erilainen kohtelu olisi edellä mainituilla perusteilla mahdollista vain siis silloin kun siitä on säädetty laissa erikseen

on syytä peräänkuuluttaa esimerkkejä siitä mitä voisi olla vaikkapa syrjintää kohtaamattomalle homoseksuaalille miehelle osoitettu oikeasuhtainen positiivinen erityiskohtelu hänen tosiasiallisen yhdenvertaisuutensa edistämiseksi käytännössä viime kädessä kun tosiasiallisessa yhdenvertaisuudessa on kyse subjektiivisesta kokemuksesta tai ainakin varsin poliittisesta määritelmästä

osa heistä haluaa sukupuolensa muutettavan eli korjattavan leikkauksella mutta osa saattaa tyytyä vaikkapa naiseksi pukeutumiseen

kysymys kuuluukin

mitä mahdollisia uusia vaatimuksia ja oikeuksia tämän uuden lain myötä esimerkiksi tällä saralla tultaisiin synnyttämään

sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin nimittäin tässä laissa koskemaan myös sukupuoli identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää

lakia täydennettäisiin velvoitteella ennaltaehkäistä sukupuoli identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää

koska emme tiedä kaikkia konkreettisia esimerkkejä olemme nyt todellisen pandoran lippaan äärellä ja lippaan kansi on jo raollaan

mitä tänään on jäänyt keskustelusta erityisesti mieleen niin se että vasemmistoliitto ja vasemmalla olevat kansanedustajat vaativat nyt entistä rajumpaa elvytystä

sen sijaan on menty allekirjoittamaan esimerkiksi tämä eun talouskurisopimus joka nyt sitten sikäli kuin me suomessa sopimuksia jotenkin kunnioitamme sitoo meitä

mutta kun kuuntelee vasemmistoliiton edustajien puheita jotka ovat täältä nyt jo poistuneet niin tuntuu että he ovat ihan unohtaneet koko sopimuksen

mitä tulee toiseen pienempään oppositiopuolueeseen keskustaan joka niin ikään loistaa nyt täällä poissaolollaan niin olen sitä ihmetellyt miten suomalaisessa mediassa menee läpi se että keskusta on vähintäänkin joka toisella kyselytunnilla suurin piirtein näitä koulutusleikkauksia arvostellut mutta ei esitä euroakaan lisää niihin kohteisiin

arvoisa herra puhemies

totta kai jokaisella meistä on peiliin katsomisen paikka siinä että politiikan pitää aina olla laadukasta ja hyvin perusteltua ja aina voidaan parantaa mutta onhan se ennenkuulumaton tilanne että mahdollinen tuleva pääministeripuolue saa esiintyä ihan vapaasti näin ja siihen ei oikeastaan valveutunut media kauheasti puutu

kyllä me joudumme leikkaamaan enemmän

siinä mielessä täytyy sanoa että vaikka esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia on kehuttu laadukkaaksi niin myönnän sen että meidänkin ehkä pitäisi olla vielä tiukempina tulevaisuudessa mutta katsotaan sitä sitten lähivuosina

linja on selvä että tiukempi talouskuri tarvitaan